toinen puoli on se haluammeko me täällä suomen eduskunnassa että suomi on poikkeuksellisen vetovoimainen turvapaikanhakijoiden näkökulmasta

ei pidä ihmetellä että tällaista huolta on kun ei katsota sitä mitä venäjän johto puhuu vaan katsotaan sitä mitä he tekevät

ei ole hyvä että tänne meidän lähialueillemme tuodaan lisää aseita nyt seuraavaksi nato ja sitten taas varmasti venäjä mutta on täysin ymmärrettävää se huoli mitä baltian maissa ja itä euroopan maissa tunnetaan venäjän politiikkaa kohtaan

haluammeko me että kymmenettuhannet parhaimmillaan sadattuhannet turvapaikanhakijat eteläisestä euroopasta tulevat halki koko euroopan sen takia että suomessa perheenyhdistäminen esimerkiksi on mahdollisempaa kuin muissa maissa

mutta kaikki harmaan talouden torjunta ei todellakaan vaadi lisää rahaa

sitten julkinen valta tietysti kuten edustaja sarkomaa tässä kertoi määrittää laatukriteerit ja määrittää mitä se saa veronmaksajalle maksaa

joskus itselleni on tullut mieleen vähän sellainen vanha suomalainen sanonta että hätä ei lue lakia kun on etsitty käytettävissä olevia keinoja joilla tätä euroopan velkakriisiä pyritään hillitsemään ja hallitsemaan niin että emme joutuisi hyvin syvään lamaan koko euroopassa ja käytännössä laajemminkin

viittasin jo keskustelussa siihen että viime vaalikaudella vaalikauden loppupuolella päätettiin eduskunnassa että laittomasti hankittuja todisteita saadaan käyttää

arvoisa rouva puhemies

ummistatteko silmänne tältä ongelmalta vai sallitteko haluatteko että tämä toistuu

silloin se arvio että hallituksen toimintakyky ei ole kunnossa hallitus ei pysty pitämään kiinni aiemmin sopimastaan jos se vaatii vaikeita uusia ratkaisuja olisi ollut aivan oikea

en ihmettele että edustaja ville niinistö ei ole salissa keskustelemassa hän on varmasti jossain yleisradion ajankohtaisohjelmassa haastateltavana näistä perheenyhdistämisasioista kuten viime päivinä joka päivä on ollut

tämä oli erittäin tärkeä linjaus harmaan talouden torjunnan kannalta koska voidaan sanoa että kaikki nämä vuodot oli kyse sitten panama papereista liechtensteinin papereista tai luxemburgin papereista ovat tavalla tai toisella laittomien toimien kautta tulleet ja jos ei näitä voitaisi sitten käyttää todisteena verotuksessa ja oikeusprosesseissa niin se olisi todella surkea tilanne

tennilän käyttämän puheenvuoron johdosta sitä että on aivan selvää että kaikkia niitä työpaikkojen menetyksiä jotka tapahtuvat sen vuoksi että suomen vienti on romahtanut suomalaisten yritysten tuotteille ei ole kysyntää maailmalla kaikkea sitä menetystä ei pysty millään suomi omin toimin korvaamaan

on välttämätöntä että hallitus piti kiinni toimintakyvystään uskottavuudestaan ja teki nämä uudet ratkaisut vaikka ne eivät olleet helppoja

selvä jatketaan

oletteko todella sitä mieltä että on lapsen etu että meillä olisi järjestelmä joka kannustaa perheitä jotka elävät vaikeissa olosuhteissa en sitä kiistä esimerkiksi somaliassa lähettämään oman lapsensa rosvojen matkaan hengenvaaralliselle matkalle halki afrikan halki euroopan suomeen siinä toivossa että jos lapsi pääsee perille niin koko perhe saa perheenyhdistämisen kautta myös oikeuden tulla suomeen

itse asiassa en ole kutsunut vasemmistoliiton oppositiopolitiikkaa humpuukiksi päinvastoin

mutta tärkeintä tässä elvytyksessä on se että pyritään lieventämään näitä vaikutuksia siten että rahoitusta tukemalla tai rahoitustoimintaa mahdollistamalla ja rahoitusmarkkinoita tukemalla ja kotimaista kysyntää tukemalla ja rakentamista tukemalla ja näitä kaikkia elvyttämällä voidaan mahdollisimman pitkälle toimia niin että tämä työpaikkojen menetys jäisi mahdollisimman pieneksi

se on tärkeää

pakko sanoa että itse myötävaikutin keskeisesti siihen että laittomasti saatuja todisteita esimerkiksi näissä tilanteissa saa käyttää vaikka monet niin sanotut ihmisoikeusjuristit olivat tästä ajatuksesta kauhuissaan

eräässä puheenvuorossa joitakin viikkoja sitten sanoin että vasemmistoliitto on mielestäni ainoa oppositiopuolue joka selkeästi on kertonut mikä heidän vaihtoehtonsa on

nyt meillä on käsittelyssä toinen laki jolla tehostetaan harmaan talouden torjuntaa ja ennen kaikkea rikoshyödyn takaisinsaantia ilman että tämäkään vaatii lisää rahaa

vasemmistoliitto kertoi tämän ennen vaaleja haki sille kansalaisilta tukea ei hirveästi sitä lisätukea saanut mutta on pitänyt linjansa uskoo siihen että kun säästöistä luovutaan otetaan lisää velkaa niin pitkän päälle velat muuttuvat saataviksi ja tällä saadaan asiat kuntoon

niin kuin sanoin kustannukset saadaan ampumaan taivaisiin jos tämä asia hoidetaan huonosti mutta kuten pääministeri ja muut sanoivat me haluamme hoitaa asiat hyvin

eli oletteko ollenkaan omassa kannanotossanne jossa ymmärrän että poliittisten irtopisteiden kerääminen on päällimmäisenä violetit collegeamassa kannan otossa ne ajatelleet sitä että onko se lapsen etu että järjestelmä kannustaisi ja jopa houkuttaisi tällaiseen menettelyyn

harmi että esimerkiksi edustajat rinne feldt ranta ja harakka eivät ole nyt paikalla he kaikki väittivät edellä olevassa keskustelussa että nykyhallitus ei ennen panama papereita olisi ollut tekemässä mitään harmaan talouden torjumiseksi

kummat kustannukset ovat suurempia ne jotka tässä tulevat mahdollisen byrokratian lisääntymisestä tuloharkinnassa vai ne kustannukset jotka tulevat siitä että kymmenettuhannet eurooppaan saapuvat turvapaikanhakijat hakeutuvat nimenomaan suomeen eivät saksaan eivät itävaltaan eivät tanskaan eivät ruotsiin eivät norjaan vaan nimenomaan suomeen sen vuoksi jos meillä tämä perheenyhdistämisen mahdollisuus olisi selvästi sallivampi kuin kaikilla muilla euroopan mailla

mutta kun vihreiltä jotka korostavat joka käänteessä että kyllä heillä on vaihtoehtoja asiaa tivataan ja he kertovat että virkamiesten kilometrikorvauksia leikataan niin tämä mielestäni arvoisa rouva puhemies oli

nyt käsittelyssä oleva laki merkitsee sitä että tietyissä rajatuissa tilanteissa rikoshyödyn takaisinsaannissa todistustaakka ei olekaan tavanomaiseen tapaan syyttäjällä vaan tällä rikoksesta tuomitulla rikollisella

edustajat kivelä tolvanen ja myös maijala mielestäni toivat esiin perustellusti sitä onko todellakin järkevää ja edes mahdollista toteuttaa sellaista doktriinia että kaikki vankien vapaudenrajoitukset kaikki heidän olosuhteisiinsa liittyvät rajoitukset pitäisi säätää lain tasolla

arvoisa herra puhemies

nämä byrokratiakustannukset vai se jos toteutuu se mitä toteutui viime vuonna kymmenettuhannet irakilaiset halki koko euroopan saapuivat vielä suomeen

minäkin olisin ensin tästä vietnamista vielä sanonut että kun on tosiaan satoja miljoonia saanut suomestakin kehitysapua ja muista eu maista valtavasti kehitysapua eikä suostu tällaisessa asiassa yhteistyöhön niin kyllä sitä pitää kummastella ja paheksua

arvoisa herra puhemies

haluatteko te tätä

ensimmäinen on törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointi

eli syyllisyyden osalta on luonnollisesti normaali todistustaakka jossa syyttäjän pitää todistaa syytetty syylliseksi eikä syytetyn tarvitse todistaa itseään syyttömäksi

olen useammin täällä eduskunnassa ja samoin eräät muut edustajat kiinnittänyt huomiota siihen että suomessa vain eräiden kaikkein törkeimpien rikosten valmistelu on kriminalisoitu

toimeentulotuki on tietysti meidän suomalaisten olosuhteissa tosi vaatimaton mutta teidän pitää ymmärtää että kun ihmiset tulevat rutiköyhistä oloista joissa heillä ei ole mitään niin tästä toimeentulotuesta täälläkin maksettuna kun heillä on täysi ylläpito jää heille sellaista käyttörahaa jota heille ei jää muissa eu maissa ja se on vetovoimatekijä jota meidän ei pidä ylläpitää

se kai liittyy enemmän siihen että meidän kehitysapuviranomaiset ja jopa jotkut ministerit ovat olleet henkilöitä jotka nuoruutensa parhaat päivät ovat viettäneet vietnam solidaarisuustyössä ja ovat halunneet tätä solidaarisuutta tälle kommunistiselle diktatuurille osoittaa sitten vielä jälkeenpäinkin

mutta sen jälkeen kun henkilö on todistettu syylliseksi ja rikolliseksi esimerkiksi huumerikolliseksi tai talousrikolliseksi ja kun häneltä löytyy huomattavia summia selittämättömiä varoja syyttäjän ei tarvitsekaan enää todistaa millä rikoksella nämä varat on saatu koska se on käytännössä syyttäjälle usein ylivoimainen tehtävä

sen sijaan esimerkiksi ryöstöä ja murhaa ja muuta voidaan rauhassa valmistella

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

poliisi ihan käytännössä esimerkiksi näissä rahankuljetusautojen ryöstötilanteissa on joutunut vierestä katsomaan kun vakavaa rikosta valmistellaan ilman että siihen on voitu puuttua

kyseessä on siis työnantajan kansaneläkemaksun poistaminen ensin lieventäminen tältä vuodelta ja poistaminen seuraavan vuoden alusta

tästä on tultu moderniin ihmis ja perusoikeusajatteluun joka ei tietystikään hyväksy sitä että jos ihminen joutuu johonkin laitokseen niin se samalla merkitsee oikeutta rajoittaa hänen oikeuksiaan ja vapauksiaan

arvoisa rouva puhemies

onhan se nyt aivan hullua että meillä on semmoinen tilanne tämän korkeimman hallinto oikeuden päätöksen jälkeen että jos joku turvapaikanhakija ei ole oikeutettu turvapaikkaan ja hänet käännytetään suomesta ja jos hän vain ilmoittaa että minähän en täältä mihinkään lähde niin hänet palkitaan sitten antamalla hänelle oleskelulupa ensin pari kertaa vuodeksi ja sitten pysyvästi tai jos meillä on joku rikollinen joka on päätetty karkottaa tuomion jälkeen ja hän ilmoittaa että minähän en lähde täältä mihinkään niin hänetkin palkitaan antamalla hänelle pysyvä oleskelulupa suomessa ja se on sentään aikamoinen palkinto koska suomi on maailman paras maa

olen tästä asiasta keskustellut käytetäänkö nyt tätä sanaa vertaisasiantuntijoiden kanssa eli olen kahden suomen somaliyhteisön edustajan kanssa ihan viime päivinä keskustellut tästä ilmiöstä

mutta kun täällä lähinnä sosialidemokraatit muun muassa edustaja haatainen eräässä tv keskustelussa ovat maalanneet sellaista mörökölliä seinälle mikä tarkoittaa että kuka tahansa aamulla päättää että minä menen sakari oravan leikattavaksi turkuun ja sitten minä lähetän laskun jollekin sote alueelle niin ei tietystikään

tämä on hyvä hallituksen esitys koska se merkitsee työntekoon ja työvoimaan kohdistuvan verotuksen lieventämistä ja sitä kautta verotuksen painopisteen siirtämistä pois työnteon verotuksesta lähinnä energia ja ympäristöverojen suuntaan

puuttumiseksi on pitänyt valita sellainen ajankohta jolloin tämä valmistelu on edennyt jo yrityksen asteelle

päinvastoin tämän syytetyn jonka tililtä veroparatiisista esimerkiksi panamasta löytyy miljoonia euroja pitää osoittaa millä laillisin keinoin nämä rahat ovat hänen tililleen ilmestyneet tai millä laillisin keinoin hän on siis nämä rahat hankkinut jotka hän on sitten sinne veroparatiisiin tililleen laittanut

mutta kyllä tämä heiluri on mennyt aika pitkälle nyt sitten sinne toiseen ääripäähän jos todellakin maan ylin laillisuusvalvoja katsoo että vangilta ei saa ottaa pois rikoksentekovälinettä jolla hän tekee rikosta joka tiedetään joka nähdään joka todistetaan että sitä ei saa ottaa pois kun ei siihen ole laissa erikseen annettu valtuutusta joten ollaanhan aika kaukana

en voi väittää että heidän subjektiiviset näkemyksensä ja kokemuksensa edustaisivat jotenkin koko yhteisöä tai edustaisivat edes objektiivista totuutta

sitten rosvot tuomioistuimessa kiistävät rikoksen ja sanovat että ei mitään yritystä ollut siinä vaiheessa vielä käsillä että tarkoitus oli itse asiassa siinä vaiheessa perua koko juttu

kukaan ei ole tämmöistä esittänyt missään ei ole tällaista ajateltukaan vaan ajateltu on että järjestämisvastuussa oleva sote alue joka on vastuussa siitä palvelun järjestämisestä sen toimivuudesta hoitoketjujen toimivuudesta ja niin edelleen luonnollisesti myös asettaa tiettyjä laatukriteerejä ja se asettaa myös totta kai hintakriteerejä mitä se palvelu saa julkiselle sektorille maksaa

eli peräänkuulutan sitä että oikeusministeriössä myös näiden monien törkeiden rikosten valmistelu kriminalisoitaisiin

tällä muutoksella on käytännön kannalta näissä isoissa talousrikosjutuissa isoissa huumerikosjutuissa ilmeisesti hyvin suuri käytännön merkitys

puhemies

helsingin sanomat kertoi huhtikuun alussa että viime vuonna pörssiyritysten johtajien ansiot nousivat kolminkertaisesti suomalaisten keskiansioiden kehitykseen verrattuna

edustaja tuppurainen en minä ole tätä absurdiuteen viemässä

kun sanoitte ministeri että esitys on jo valmistunut ja että käydään hallituksessa poliittisia neuvotteluja jotta tämä asia saataisiin eteenpäin ja kun tiedän että oma puolueeni kokoomus antaa täyden tukensa ministerille tässä asiassa kyllä pakottaa kysymään mitkä ovat ne poliittiset voimat hallituksen sisällä jotka sitten tällaista järkevää korjausta vastustavat ja haluavat että tällaista hulluutta ylläpidetään suomessa

kun tällainen katsotaan tarpeelliseksi säätää lain tasolla niin voi todella kysyä että no miksei sitä tarvitse säätää lain tasolla että sellit saa yöksi panna kiinni tai sitä että vangit saa aamulla herättää

niinpä viime käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä tuli ilmi että vaikka professoritason asiantuntijat ovat suhtautuneet torjuvasti tai vähintään hyvin arvellen tällaiseen poikkeukseen meidän normaalista oikeusjärjestyksestämme niin nimenomaan käytännön miehet ja naiset ymmärtäisin

siinä olisi silloin tarvittu omistajien kuten työeläkelaitosten ja sillä tavoin tämä liittyy nyt käsiteltävä oleviin asioihin aikamoista valppautta jotta tämä asia ei olisi lähtenyt sillä tavoin lapasesta kuin suomessa on tapahtunut

palkkapysähdys väistää suomen johtajat

päivä lokakuuta toimittanut valtiovarainvaliokunnalle ensi vuoden budjetin käsittelyyn liittyvän muistion jossa hän on erittäin painokkaasti ja erittäin perustellusti kiinnittänyt huomiota niihin resurssivajeisiin joita meillä tänä päivänä tuomioistuinlaitoksessa on

hämmästelen sitä että sosialidemokraatit yhdessä vasemmistoliiton kanssa esittävät hylättäväksi tätä hallituksen esitystä

nämä etelärannan isännät jotka kovimmin vaativat palkansaajilta malttia ja uhrautuvaisuutta ovat huolehtineet siitä että tällainen maltti ja pidättyvyys ei koske heitä itseään

pikkaisen epäilen lapsiasiavaltuutetun asiallisuutta kun hän suunnilleen samana päivänä ilmoittaa että suomen menettely on vastoin kansainvälistä sopimusta ja samana päivänä perustuslakivaliokunta toteaa että ei ole

ennen kaikkea hämmästelen sosialidemokraattien linjausta koska aikaisemmin silloinkin kun kommunistit ovat toimineet tulopolitiikkaa vastaan sosialidemokraatit ovat olleet tunnettuja siitä että ovat kolmikannan ja kolmikantaisen valmistelun ja työmarkkinasopimisen kannalla ja kannattajia

pitää sanoa rakentavan ehkä oma puheenvuorotyylini on vähän toinen mutta varsinaisiin tärkeisiin asioihin yritän kiinnittää huomiota ja olen niistä myös edustaja tolvasen kanssa todellakin samaa mieltä

me kaikki tiedämme ja tekin tiedätte kun jututatte näitä ihmisiä tai selvitätte vastaanottokeskusten työntekijöiden kanssa näitä asioita että suomessa maksettavat korvaukset näiden vastaanottajien kannalta ovat toimeentulotuen muodossa tuntuvam pia kuin monessa muussa maassa ja tämä ohjaa nimenomaan tänne suomeen siinä tilanteessa vaikka heidän hakemuksensa on jo ennalta käsitelty ja jopa hyväksytty jossakin muussa maassa

ongelma on se että suomalaiset omistajat ovat todellakin työeläkelaitoksia ja muita yhtiöitä ja muita ja siellä silloin kun ollaan ristiin rastiin ja samassa hyvä veli kerhossa ja sullemulle kerhossa ei ole sitä intressiä valvoa että näissä kohtuutta noudatettaisiin

kun täällä on ministeri henrikssonkin paikalla kysyn tietääkö hän mahdollisesti mitkä poliittiset voimat hallituksessa tätä järkevää uudistusta vastustavat

ja perustuslakivaliokunta kyllä meillä tulkitsee perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia auktoritatiivisemmin kuin lapsiasiavaltuutettu tai yksittäinen kansanedustaja

on ihan selvää että tämä johtaa muun muassa oikeusjuttujen aiheettomaan pitkittymiseen ja vähentää kansalaisten oikeusturvaa

ja itse kun vähemmän näissä yhteyksissä arvostan näiden niin sanottujen ihmisoikeusjuristien näkemystä siis teoreetikkojen näkemystä ja enemmän arvostan käytännön ihmisten eli esimerkiksi poliisien ja syyttäjien näkemystä niin pidän tätä uudistusta hyvin tervetulleena

edustaja tuppurainen kiinnitti huomiota näihin tapaamisiin ja olen siitä teidän kanssanne samaa mieltä ja muutenkin siitä mitä sanoitte että vankien kohtelu vankiloissa ja olosuhteet vankiloissa pitää pyrkiä järjestämään sellaisiksi että kun he sieltä vapautuvat niin mielellään eivät heti sinne uudelleen palaisi

toivon todella että valtiovarainvaliokunnassa kun pieniä muutoksia ensi vuoden budjettiin tehdään nämä presidentti koskelon ajatukset otetaan vakavasti

tosiasiassa valtio on kiristänyt omistajaohjausohjeissaan palkitsemista joka kerta kun viimeisten vuosien aikana näitä ohjeita on uusittu ja hyvä niin

kyllä minäkin olen sitä mieltä että jos lapsi on jo tämän vaarallisen matkan tehnyt ja suomeen saakka päätynyt on varmasti tämän lapsen etu että hänen perheensäkin voisi täällä olla ja elää hänen kanssaan

tämän vuoksi kun he nyt esittävät hylättäväksi kelamaksun poistamista joka on aivan keskeinen osa niin sanottua sosiaalitupoa eli esittävät sosiaalitupon romuttamista niin jouduin oikein lukemaan vasemmiston vastalauseesta niitä perusteita millä sosialidemokraatit tätä hylkäämistä esittävät

totean siis ensinnäkin että näitä tekoja niillä foorumeilla missä olen voinut vaikuttaa on ollut ja ne teot vaan eivät ole tietysti sillä tavoin julkisuudessa koska ne yhteydet eivät ole julkisia

nyt pitää toivoa että muut omistajat kuten eläkeyhtiöt tulevat tähän kohtuuden rintamaan mukaan vaikka näiden eläkeyhtiöiden johtajien ansiot riippuvat käytännössä pörssiyhtiöiden johtajien ansiokehityksestä

mutta edustaja hassi ette vastannut siihen kysymykseen onko semmoinen järjestelmä lasten etu niiden lasten joita lähetetään joka suorastaan kannustaa lasten perheitä lähettämään lapsia vaaralliselle matkalle siinä toivossa että lapsen myötä myös perhe pääsisi perässä suomeen

mutta haluan sen lisäksi sanoa edustaja kettuselle että myös puheet ovat tekoja eli uskon että kun johtavat poliitikot ja muut julkisesti ottavat kantaa näihin asioihin niin kyllä yritykset miettivät tai niiden ainakin tulisi miettiä asioita myös maineensa kannalta

eduskunnan oikeusasiamiehen valvontakäytännössä on katsottu että vangin ja tapaajan tapaaminen tulisi järjestää olosuhteissa joissa heidän välisensä koskettaminen on mahdollista paitsi silloin kun koskettamisen kieltämiseen on erityinen syy

kaiken tämän jälkeenkin meidän pitää ennakkoluulottomasti katsoa muodostaako meidän toimeentulotukemme sellaisen vetovoimatekijän johon meidän on aihetta puuttua

perusteita löysin kaksi

kolmanneksi olen erittäin tyytyväinen siihen että vaikka perustuslakivaliokunta joka ei siis pitänyt esitystä perustuslain vastaisena oli sitä mieltä että tähän menettelyyn ei kuitenkaan tulisi mennä niin olen erittäin tyytyväinen siihen että lakivaliokunta pätevän ja tomeran puheenjohtajansa edustaja tolvasen johdolla päätyi siis vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa siihen että tämä hallituksen esitys toteutetaan

kyllä yksittäisen poliitikon mahdollisuus vaikuttaa yhtiön joka ei ole valtion omistuksessa palkitsemiskäytäntöihin tervehdyttävällä tavalla on lähinnä sitä kautta että julkisen esiintymisen kautta pyrkii luomaan paineita ja totta kai jos on pienomistaja voi mennä yhtiökokoukseen ja osallistua sitäkin kautta

kansaneläkkeet maksetaan kansalaisille sen mukaisesti mitä eduskunta on laissa säätänyt ja totta kai kansaneläkkeiden korottamiseen liittyy aina poliittista ja viime kädessä taloudesta johtuvaa poliittista kiistelyä

eli valtionyhtiöihin me voimme vaikuttaa ja pitää vaikuttaa työeläkeyhtiöön toivottavasti voimme vaikuttaa muihin lähinnä sitten julkisen

mutta kun sitten johonkin ratkaisuun on päädytty ja kansaneläkkeitä on korotettu tai sillä kertaa jätetty korottamatta niin ei se kansaneläkkeiden rahoitus todellakaan riipu siitä tulevatko rahat kelalle kelamaksun muodossa vai tulevatko kelalle rahat joilla siis kansaneläkkeet maksetaan valtion budjetin kautta

silloin juuri tällaiset uudistukset joilla tätä rikoshyödyn takaisinsaantia helpotetaan ovat hyvin tervetulleita

keskusteluun kongo brach b

arvoisa herra puhemies

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytäänkö asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta tänään eduskunnan seuraava täysistuntoon huomenna perjantaina yhdeksäs